niihin kasvatustieteen kandidaatin opintoihin ei myönnetä opintotukea koska on saman tason eli amk tutkinto taustalla

vaikka ne tutkinnot eivät ole yhteensopivia eikä niitä amk opintoja ja onko pitää hyvin hyvitetään rahaa yli hyvitetä yliopistossa juuri ollenkaan kyllä tyssäävät nekin luokanopettajan haaveet siinä vaiheessa ellei ole jotenkin varaa opiskella omaehtoisesti monta vuotta sitä kandidaatin tutkintoa kunnes alkaa saamaan opintotukea kun sitten opiskelee sitä ylempää tutkintoa sen kandidaatin jälkeen eli kasvatustieteen maisterin tutkintoa eli myös koulutustason nostaminen vaikeutuu

no tähän vastaukseksi sitten tarjotaan että onhan meillä aikuiskoulutustukea ja onhan meillä mahdollista opiskella työttömyyskorvauksella ja vastaavalla

mutta nämä eivät ole yhtään samanlaisia oikeuksia kuin opintotuki vaan ne ovat harkinnanvaraisia monen lukon takana olevia erilaisiin yksilöllisiin työllistymissuunnitelmiin nojaavia tukimalleja ja ei voi luottaa että nämä alanvaihtajat ja koulutustason nostajat voisivat niihin samalla tavalla nojata

kannatan näitä edustaja haapasen tekemiä pykälämuutosesityksiä jotka ovat tämän hallintovaliokunnassa jätetyn vastalauseen mukaiset

nyt esitänkin tässä sen toivomuksen että todellakin sivistysvaliokunta perkaa tämän asian perin juurin ja uskaltautuu myös kyseenalaistamaan tämän esityksen sillä nämä vaikutukset eivät ole sen muutaman miljoonan väärti mitä näissä opintotukimenoissa tullaan säästämään

eihän se nyt näin voi toimia tämä lainsäädäntö että jos olet syntynyt ulkomailla niin sinun alaikäisyytesi ikäraja on eri kuin niillä ihmisillä jotka ovat sitten suomen kansalaisia

toinen mikä tässä on hyvin hämmästyttävää juridista kikkailua on se että hallituspuolueet loppuvaiheessa tulkitsivat niin ennen kaikkea kokoomus että turvapaikanhakijat eivät ole enää turvapaikanhakijoita silloin kun he ovat säilöönottoyksikössä koska poliisi kutsuu heitä käännytettäviksi

arvoisa puhemies

edustaja oinosen aloite puuttuu tärkeään yhteiskunnalliseen epäkohtaan eli nuorten ongelmalliseen päihteiden käyttöön ja pyrkii hakemaan ratkaisuja siihen miten tähän nuorten vaaralliseen päihteiden käyttöön joka on vaarallista heille itselleen sekä myös ympäristölle voitaisiin nykyistä paremmin puuttua

mutta kyllä käytännössä esimerkiksi amnestyn oikeudellisten asiantuntijoitten mukaan turvapaikanhakijat ovat turvapaikanhakijoita koko sen hakuprosessin ajan eikä se tavallaan pääty ollenkaan siihen kun ihminen on säilöönottoyksikössä

eli nämä kaksi juridista asiaa eivät kestä tarkempaa tarkastelua ja siksikin on hyvä mennä näitten haapasen pykälämuutosesitysten mukaan

siinä mielessä tämän huolen jaan ja siitä huolesta ja tästä yhteiskunnallisesta ongelmasta olen täysin samaa mieltä

varmaan kotimaisen energian verotuet eivät ole olleet tarpeeksi pitkäjänteisiä ja siinä mielessä siinä toiminnassa on parantamisen varaa

moni nuori on suuressa pulassa ja sotkee koko elämänsä ja lähimmäistensä elämän siinä vaiheessa kun päihteiden käyttö riistäytyy hallinnasta

niitä verotukia jotka on luotu on liian lyhyin vuosivälein hallituksesta riippuen muuteltu ja tämä on vaikeaa silloin kun tehdään ratkaisuja nimenomaan voimalaitosratkaisuja jotka vaikuttavat kymmeniä vuosia eteenpäin

mutta en ole ihan varma vaatiiko tämä lakimuutosta sillä meillä on olemassa laki jonka perusteella nuoria käytännössä otetaan tahdonvastaiseen päihdehoitoon tässä maassa alaikäisenä joka ikinen päivä

tiedän tämän kun oulun energiassa on maailman suurin kaukolämpöturvevoimalaitos joka tällä hetkellä pohtii investointeja ja on hankala laskea minkä polttoaineen varaan mikä on toinen vaara on sen tekee

jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä niin hänelle tulee järjestää sijaishuolto

se johtuu myös siitä että liuskekaasubuumin myötä kivihiilen hinta on romahtanut ja huonojen sadekesien takia turpeen saatavuus on ollut erittäin heikkoa

tämän lain perusteella nuoren ympäristölle vaarallisen päihteiden käytön hänelle itselleen vaarallisen päihteiden käytön vuoksi voidaan nuori ottaa sosiaalitoimen päätöksellä huostaan ja sijoittaa johonkin paikkaan joka on erikoistunut nuorten päihdeongelmien ratkaisuun

kyllä on ostettu kaikki turve mikä on saatu mutta edes rahalla sitä ei ole saatu niin paljon että se olisi talven yli turvallisesti riittänyt vaan on pitänyt ostaa kivihiiltä jatkeeksi

tätä tapahtuu suomessa joka ikinen päivä ja yleisin syy lastensuojeluilmoituksissa on lapsen tai nuoren itsensä liiallinen päihteiden käyttö

siinä mielessä näen että näitä nuoria voidaan vasten heidän tahtoaankin jo tällä hetkellä hoitaa ja kuntouttaa

arvoisa puhemies

hallintovaliokunnassa ja hallinto ja turvallisuusjaostossa merkittävin keskustelu käytiin nimenomaan poliisista niin kuin käydään täälläkin ja onneksi sinne saatiinkin jonkun verran korjausta näihin määrärahoihin

itse kuitenkin pidän merkittävänä asiana myös sitä toiminnallista muutostavoitetta joka liittyy turvapaikanhakijoitten vastaanottoon ja siitä haettaviin säästöihin

arvoisa puhemies

aika hämmentävä tässä keskustelussa olivat nämä keskustan vaihtoehtobudjetista puuttuvat valtionosuudet kunnille ja satsaukset koulutukseen

mutta uskon että se niin paljon harmittaa keskustalaisiakin että en viitsi sillä ruveta enää riekkumaan vaan kerron mitä näiltä osin vasemmiston varjobudjetti esittää

ja kaikkiin näihin koska nämä ovat pysyväluonteisia menoja on haettu myös pysyväluonteiset tulot elikkä emme rahoita näitä pysyväluonteisia menoja velkarahalla niin kuin täällä on väitetty vaan kaikkiin näihin pysyväluonteisiin menoihin kuten nämä valtionosuudet ja koulutus on myöskin etsitty pysyvät tulolähteet

arvoisa puhemies

talous ja työllisyyspolitiikkaan tarvitaan rakenteellisia uudistuksia

osana varmaan tätä keskustelua tänään julkaistiin ruotsin ex valtiovarainministeri anders borgin ja vattin ylijohtaja juhana vartiaisen ehdotus suomen talouden kohentamiseksi

siinä esitetään joustavuutta työehtojen sopimiseen palkkamalttia lisää ulkomaista työvoimaa ja monia muita työllisyyspolitiikkaan vaikuttavia asioita

sen valmistelivat kokoomuslainen entinen valtiovarainministeri borg ja kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas juhana vartiainen ja tänään otti vastaan kokoomuksen puheenjohtaja stubb valtioneuvoston suorassa infotilaisuudessa

pääministeri stubb ajatteletteko te että tämä ohjelma on jotenkin uskottava ja objektiivinen keskustelunavaus johon kaikki suhtautuvat puolueettomasti

vai mikä rooli tällä oikein on

käytetään yleensä vertailukohtana sitä että he ovat yhteiskunnan kalliisti koulutettuja niin kaikki muutkin ammattikunnat ovat yhteiskunnan kalliisti kouluttamia

jos on nykyhallituksen kyyti kylmää näiden päätösten suhteen mitä kehysriihessä tehtiin niin kyllä myös vanhojen oppositiopuolueiden tänään kuulluissa puheissa niin sysimustalla pensselillä on koko hallituskausi maalattu että tämä retoriikka ei missään nimessä ole uskottavaa

vanhat oppositiopuolueet eivät mitenkään pysty näkemään sitä että on tässä nyt muutaman vuoden aikana tehty joitakin järkeviäkin päätöksiä

miten on toteutunut tämä nopeuttaminen ja siihen liittyvät säästöt

esimerkiksi työttömyysturvaa on merkittävästi parannettu ja tätä vanhat oppositiopuolueet eivät voi tunnustaa eivätkä hyväksyä

järkiratkaisu

tämä osio koskettaa myöskin tullitointa ja siitä innostuneena hallinto ja turvallisuusjaosto tänä vuonna keskusteli hyvin paljon ja tutustui tullin toimintaan

minä mielelläni maksaisin solidaarisuusveroa

erityisesti tämä kasvanut ja osin väitän jopa hallitsematon viinaralli viron ja suomen välillä puhutti jaostoa erittäin paljon

kyllä me yksimielisesti olimme sitä mieltä että kaikki voitava on tehtävä että tämä pakettiautoralli suomen ja viron välillä saadaan jollakin tavalla kontrolliin ja aisoihin

arvoisa puhemies

haluan ottaa kantaa vain yhteen asiaan siihen väitteeseen että silloin jos kyseessä on ulkomaalainen henkilö tai niin sanotusti ei kantasuomalainen joka on syyllistynyt rikokseen ja häntä etsitään niin ei saisi ilmoittaa mitään tuntomerkkejä

ei tätä voi katsella mihinkään eu säännöksiin nojaten jatkuvasti läpi sormien

kun olemme kirjanneet tuon että valiokunta pitää välttämättömänä että hallitus ottaa tullin lisäresurssitarpeet huomioon tulevissa muutoksissa ja palaa asiaan lisätalousarviomenettelyn kautta niin kysyisinkin miniteriltä mitä mieltä ministeri on tästä ja aiotteko noudattaa valiokunnan toivetta

tämä ei kyllä nyt ihan ole paikkansa pitävää

kyllä siinä vaiheessa kun ihmiset ovat vaarassa ja joku vaarallinen ihminen on vapaana niin tuntomerkkeinä voi ilmoittaa myöskin poliisi sellaisia asioita jotka liittyvät henkilön ulkonäköön

poliisi etsii tummaihoista miestä oulussa

näinhän poliisi tiedotti siinä vaiheessa kun heillä oli tarve saada ihminen hirvittävään rikokseen syyllistynyt sairas ihminen kiinni ja varoittaa myös kansalaisia tästä vaarasta

minun käsittääkseni oulun poliisi ei ole syytteessä mistään väärin tekemisestä vaan päinvastoin heitä kehutaan siitä että onnistuivat saamaan tämän murhamiehen kiinni nopeasti niin ettei syntynyt lisää uhreja muita kuin nämä erittäin surulliset tapaukset jotka syntyivät

arvoisa puhemies

koska ensimmäisessä käsittelyssä tekemäni pykälämuutosehdotukset kaatuivat perjantaina ja tähän pohjaesitykseen jäi voimaan nyt esimerkiksi se että nopeutettuja menettelyjä käytetään alaikäisiin lapsiin niin sen vuoksi esitän että tämä lakiesitys hylätään

arvoisa puhemies

kiitos ministereille siitä asiasta

koska tunnen myös kohtuullisen hyvin kevään kehysriihen tapahtumat haluan kiittää siitä myös ministeri arhinmäkeä joka oli voimakkaasti tähän linjaukseen vaikuttamassa

tätä lakia on vatvottu tässäkin salissa vuosikausia ainakin kolmena eduskuntakautena peräkkäin

minusta oli hyvä että täällä käytiin tämä keskustelu tänään julkisen sektorin työntekijöitten profiilista ja siitä onko heitä aiottu vähentää vai eikö ole

muut ovat tekeviä käsiä niitä opettajia hoitajia myös palomiehiä poliiseja erittäin tärkeitä arjen turvallisuuden tekijöitä

kyllä heille tekemistä löytyy tulevaisuudessakin

arvoisa puhemies

muutama sana tästä asiasta näin hallintovaliokunnan jäsenenä

jo hallitusneuvotteluissa vallitsi hyvin laaja konsensus siitä että poliisimiesten määrä vakiinnutetaan nykytasolle ja nyt kyllä hallitus on johdonmukaisesti pyrkinyt tämän tavoitteen myös aikaansaamaan

ajat ovat tiukat ja sen vuoksi myöskin ministeriön budjetti on tiukka ja säästöjä on ollut pakko tehdä

kehysriihessä myönnettiin lisää rahaa poliisille ja nyt pannaan toimeen toinen tärkeä asia eli poliisin hallintorakenteen uudistaminen niin että vapautettaisiin hallinnosta resursseja kenttätyöhön ja siitä käsittääkseni on tässä kysymys

oulussa on suomen korkein nuorisotyöttömyys oulussa on suomen vetovoimaisin ammattiopisto kuten viime lauantain helsingin sanomista pystyimme lukemaan siinä on myös parhaat läpäisyprosentit

alkuvaiheessa tietenkin riskinä voi olla se kun paljon poliisilaitoksia yhdistellään ja puretaan tiettyjä poliisihallituksen aluetoimintoja että tulee joitakin jää hallintoa poliisin miehiä ja hallintopoliisimiehiä joille joudutaan hieman keksimällä keksimään tehtäviä

silti oulu on ainoa suomen kuudesta kasvukeskuksesta niin sanotusta sixpack kaupungista jossa toisen asteen aloituspaikkojen määrä laskee virkamiesesityksen mukaan tämän pohjaesityksen mukaan

alkuvaiheessa pelkään että hieman tämmöistä pöhöttymistäkin voidaan nähdä mutta eläkepoistuman kautta me pystymme sitä hoitamaan ja sitä kautta vähän pitemmällä aikavälillä tullaan kyllä näkemään todellisia tuloksia siitä että hallintoa saadaan purettua ja sitä kautta resursseja suunnattua enemmän kenttätoimintaan

kuinka paljon liikkumavaraa näissä pohjaesityksissä on

siinä on pelätty että resurssit rupeavat valumaan hälytystoimintaan ja raskaan liikenteen valvonta kärsii mutta valiokunnan kuulemisissa ja aikaisemmissa neuvotteluissa on onneksi saatu tiukkoja reunaehtoja siihen että liikennevalvonta tullaan pitämään hyvällä tasolla kuten myös toimipisteverkko

tärkeää on minusta se että hallintovaliokunta lausumassaan totesi että tätä seurataan erittäin tarkasti

arvoisa puhemies

pyysin tämän puheenvuoron siinä vaiheessa kun edustaja ruohonen lerner puhui salon kaupungin tilanteesta

minäkin olin siellä viime torstaina ja sain kuulla tästä kuntaliitoksesta

on todella epärehellistä syyttää kuntaliitosta niistä vaikeuksista missä salon kaupunki taloudellisesti on ja niistä vaikeuksista joissa siellä palvelut tällä hetkellä ovat

eivät olisi

jokainen itsenäinen kunta kokisi mittavan verotulojen vähennyksen työttömyysmenojen kasvun joutuisi alkamaan mittaviin erittäin rankkoihin sopeutustoimiin vaikka kaikki kunnat olisivat jatkaneet itsenäisinä

eli kuntaliitos ei millään tavalla ole syypää siihen palvelujen ja työttömyyden ahdinkoon siinä kunnassa ja kaupungissa eikä itsenäisenä olisi mennyt yhtään sen paremmin

vanha valtionosuusjärjestelmä oli kasvanut sellaiseksi yli viidenkymmenen kriteerin ryteiköksi että ei siitä enää ottanut erkkikään selvää mistä ne kriteerit oikein tulevat ja miten ne käyttäytyvät ja miten niillä vastataan tulevaisuuden haasteisiin

arvoisa puhemies

vielä parempaa olisi jos saataisiin perämerenkaari mukaan eun ten t verkostoon

siitä että tämä asutus on historiallisista syistä harvassa aiheutuu palveluiden tuottamiselle ylimääräisiä kustannuksia ja niitä pitää kompensoida

toivelistalle vielä lisätoiveena oli että oulun lentoasemalle saadaan sellainen merkitys että se on hieman niin sanottua maakuntasarjaa ylempänä ja sitä voidaan kehittää myös kansainvälisenä risteysasemana

mutta kun tätä kehyskuntien tilannetta on aika monella tavalla tulkittu että tällä esimerkiksi pakotetaan kehyskuntia yhteen niin kysyisin miten tämä nyt käyttäytyy koska esimerkiksi kempele ja muhos jotka ovat oulun kehyskuntia saavat lisää

ja sen lisäksi jos vielä saataisiin venäjä yhteydet kuntoon jotta tuolta päästään kätevästi myös itään niin siinä olisi oulun alueen elinkeinoelämälle semmoinen paketti vietäväksi että sen kannalla voi elinvoimaa kehittää

itse olen tulkinnut niin että tällaiset pendelöintiin perustuvat lähiökunnat joissa ei ole omaa työpaikkatoimintaa ja elinkeinopolitiikkaa ne kärsivät mutta ne jotka ovat olleet aktiivisia elinkeinopolitiikassa pärjäävät tässäkin uudistuksessa

kuntauudistus on tarpeellinen ja kuntarakennelaki tarvitaan

valitettavasti vain tässä kuntarakennelaissa on kaksi merkittävää heikkoutta

ensimmäinen heikkous on se että kuten ministeri sanoi kaikki valta on kunnilla

toinen heikkous tuli esille tässä perustuslakivaliokunnan käsittelyssä jonka myötä aikataulut venyivät niin että meidän takarajamme näille selvityksille ei ole tällä hetkellä tiedossa

kehotus kunnille olla tekemättä mitään nojaa siihen tietoon että valtioneuvostolla ei todellisuudessa ole toimivaltaa tässä asiassa ja kehotusta lykätä näitä perustellaan sillä että todellisuudessa takarajat aikataulussa eivät ole tiedossa

se on erittäin vastuutonta ja siksi toivoisi että kuntapäättäjät nyt yllättävät kaikki positiivisesti ryhtyvät toimiin eivätkä tottele näitä kehotuksia jotka on annettu

kuuluin itse tähän parlamentaariseen seurantaryhmään joka täällä on muutamaan otteeseen mainittu ja myös sen perusteella synnytettyyn jatkotyöryhmään jonka tehtäväkenttä on hieman rajatumpi

sen verran tästä parlamentaarisen seurantatyöryhmän työstä että siinä vaiheessa kun lakiluonnosta tehtiin niin kohtuullisen hyvin seurantaryhmän ihmiset pidettiin kartalla missä tämä prosessi on menossa

toki kokousajat olivat hyvin haasteellisia kun ne olivat melkein aina päällekkäin tämän eduskuntatyön kanssa mutta se on normaalia tässä luottamustehtävässä

mutta täytyy sanoa että ehkä sen jälkeen kun tämä lakiluonnos valmistui olen hieman tipahtanut kärryiltä koska käytiin lausuntokierros ja sitten sen lausuntokierroksen pohjalta on tehty tämä lopullinen hallituksen esitys tässä parlamentaarinen seurantaryhmä tipahti kyllä tästä valmistelusta tämän lausuntokierroksen jälkeen

vieläkään en ole ehtinyt tarkistamaan ihan kaikkia kohtia mitkä ovat luonnoksesta muuttuneet tähän hallituksen esitykseen päädyttyään

muutama sana tuohon mitä arvostamani edustaja hongisto sanoi näistä asiointipisteistä

on totta että niitä on karsittu mutta samaan aikaan pitää kyllä nähdä että tärkeää on säilyttää sellaiset palvelut ihmisiä lähellä mitä ihmiset tarvitsevat usein

niitä ovat toimintojen sähköistyminen ja monet muut asiat jotka ovat yhteiskunnassa muuttuneet

ja ihan rehellisyyden nimissä kun mietitään niin eivät poliisin asiointipalvelut kyllä ole sellaisia palveluita joita ihmiset tarvitsevat esimerkiksi päivittäin

sote lain ja tämän suhdetta on vielä vaikea arvioida koska sote lakia ei ole vielä eduskuntaan käsittelyyn tullutkaan mutta on lähiaikoina tulossa

se ensi alkuun vaikuttaa aika dramaattiselta muutokselta mutta kun mietitään että kunnissa on jo aikaisemmin ollut käytössä kriisikuntamenettely niin siihen suhteutettuna kuntatalousohjelma ei kuitenkaan sitä todellisuutta radikaalisti muuta

eli on tärkeätä että ne hälytyspalvelut toimivat joita ihmiset tarvitsevat mahdollisimman laajasti ympäri suomen ja että se hälytysvalmius on hyvin kontrollissa ympäri maata mutta en näe kyllä siinä nyt kauhean suurta ongelmaa kansalaisen kannalta jos nämä lupapalvelut jonkin verran keskittyvät koska ne eivät ole palveluja joita ihminen tarvitsee päivittäin edes viikoittain tai monesti edes kertaakaan vuodessa

itse asiassa kuntatalousohjelma pakottaa kunnan päättäjät ottamaan jo hieman aikaisemmin kantaa ja tekemään toimenpiteitä kuntatalouden parantamiseksi kun kriisikuntamenettelyssä kunta saattaa vain ajautua ulkopuolisen selvittäjän kauko ohjaukseen siinä vaiheessa kun kunnan päättäjillä ei enää paljon sanan sijaa ole

toinen asia mihin kiinnitän huomiota kun tämä hallintovaliokunta saapuu on kunnan henkilöstön osallistumisoikeus

yhdessä vaiheessa sitä oltiin aika radikaalisti rajaamassa eli kunnan henkilöstöstä oli tulossa

se onkin ihan hyvä näin koska myös kunnan työntekijät ovat kuntalaisia eikä heidän demokraattisia osallistumisoikeuksia voi viedä pois

puolueiden tehtävä on sitten valita sinne kunnanhallituksiin ihmisiä jotka kykenevät näkemään kokonaisuuksia eivätkä ole siellä oman työpaikkansa asiaa hoitamassa

henkihän oli se että ei valita mitään yhtä yksittäistä parasta mallia jolla pitää toimia vaan mahdollistetaan että kunnat voivat valita erilaisia vaihtoehtoja

sikäli tämä ei pakota kuntia mihinkään yhteen ainoaan malliin vaan mahdollistaa monenlaisia malleja ja kuntien itsenäisen päätöksenteon niistä

viimeisenä poimintona mitä tästä on tärkeä huomioida mielestäni ovat nämä sidonnaisuudet

minä kyllä toivon että kiinnitetään huomiota ja on tarpeen kiinnittää huomiota sidonnaisuuksissa muuhunkin kuin siihen mihin yhdistyksiin tai hallituksiin kuulutaan ennen kaikkea siihen minkälaista maaomaisuutta päättäjillä on itsellään

kuntahan on maan käytössä ja kaavoituksessa merkittävä toimija ja silloin jos kunnan keskeisellä päättäjällä on merkittäviä maaomaisuuksia kunnan alueella niin tämä kyllä aiheuttaa paljonkin talousintressejä ja tämä on merkittävä sidonnaisuus joka täytyy myös mainita sidonnaisuusilmoituksissa

arvoisa puhemies

itse haluan muutaman asian poimia tässä keskustelussa nimenomaan tästä lisätalous arvion ja o lisätalousarvion hyvistä esityksistä

myönteistä on kehitysyhteistyömäärärahojen lisääminen

sisäisen turvallisuuden eri hallinnonaloille myönnettävät ict lisäykset näihin turvallisuusverkkohankkeisiin ovat positiivisia ja liikenneviraston suuntaan menevät lng terminaalirahat

mutta erityisen iloinen olen siitä että tuonne raahen seudulle suunnitellut isot tuulivoimahankkeet kenties tämän lisätalousarvion jälkeen voivat edetä

nimittäin siellä on tehty paljon työtä sen eteen että on kartoitettu tuuliatlaksen kautta sopivia paikkoja tuulivoiman edistämiselle

kaikki ne löydetyt paikat eivät tule kyseeseen mutta mahdollisuuksia on paljon ja on kaavoitettu laajoja tuulivoimapuistoja kunnes saatiin yksi päivä kuulla että puolustusvoimain ikivanha tutka tulee estämään kaikkien näitten hankkeitten etenemisen

se ei varmaan maan turvallisuuden kannalta ole keskeinen asia mutta näiden tuulivoimahankkeiden etenemisen kannalta se on erittäin keskeinen asia ja olen iloinen että hallitus on kuullut tämän huolen ja ratkaisee tässä esityksessä tämän asian

edustaja hakkaraiselle muutama sana maahanmuutosta ja kehitysavusta kun väititte että nämä menokohdat vain kasvavat ja paisuvat

hallitusohjelmassa asetettiin merkittävät säästötavoitteet nimenomaan maahanmuuton vastaanoton kustannuksiin eli tällä sektorilla ainakin on selkeää miinusmerkkiä

myös kehitysapu on tälle vaalikaudelle jäädytetty ja myös kehysriihessä tehtiin lisää säästöjä kehitysapuun

vielä muutama sana

kehitysavussa on tehty aikaisemmin virheitä ja näistä virheistä otettu opiksi